nelivitoprosenttia on sitä osaa joka tällä hetkellä menee

lopuksi totean vielä että viime päivien keskusteluissa mitä olen seurannut saksassa on noussut esille jo ihan aidosti se että otettaisiin oma valuutta käyttöön

samaan aikaan hallitus kuten talon valtiovarainministeri muistuttanut on keventämässä ihmisten pien ja keskituloisten ihmisten tuloverotusta myös toista kautta eli työtulovähennyksen kautta sanoi neljäsataaviisi miljoonaa euroa kädenojennusta

siellä oli joku mielipidetutkimuslaitoskin tehnyt tutkimuksen jossa suurin piirtein puolet saksalaisista on sitä mieltä että d markka pitää ottaa käyttöön

talouden vakauttaminen ja työllisyyden parantaminen olivat vanhasen kahden hallituksen pääasioita ja sama linja jatkuu aloittavan kiviniemen hallituksen toteuttamana

tässä paketissa mikä nyt kilpailukykypaketin tai niin minä sofiselviytymispaketin nimellä kuuluisi kulkea nimisessä suurin yksittäinen elementti eli kolmannes koko paketista on työnantajamaksujen siis työllistämisen sivukulujen vähentämistä yhteensä aiksta viiskytneljä

tämä osoittaa sen että koko euroopan rahoitustilanne on täysin mätä velanoton varaan rakennettu talous kun ei pysy pystyssä se ei pysy yksityistaloudessa se ei pysy valtiontaloudessa eikä maailmantaloudessakaan

julkisen talouden vaje on saatava pienenemään ja hallitusohjelman mukaisesti on panostettava kaikin voimin uusien työpaikkojen ja kasvun luomiseen

sis toista miljardia nimenomaan työn verokiilaan pieniä keskotuloisille palkansaajan verotukseen ja kaikille meille työnantajamaksun vähentämiseen ja nimenomaan sitä sisäistä devalvaatiota ja johtaa paljon on kun on haettu jota myöskin ekonomistita paljon

hallitus laatii ohjelmansa mukaisesti kahdelle vaalikaudelle ulottuvan suunnitelman talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeenkuromiseksi

totean vain sen että tässä olemme kasinotalouden raunioilla ja ihmettelen sitä suuresti että ne kasinotalouden suuret ihailijat puuttuvat tästä salista

arvoisa puhemies

nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen kaipaa edelleen erillisiä määrätietoisia toimia toteutuakseen

uskon että tulevat polvet tulevat jonkuka ihmettelemään samaan aikaan viikonloppuna tehty historiallinen pariisin ilmastosopimus jonka uskon että meidän kaikkien kannalta tulee osottautu oikeaksi kun emotasoa nostetaan ilmastonmuutoksen riskien kohtuullistamiseksi meillä kuitenkin kieltämättä siirtymää pois työn verotuksesta kohti saastuttamisen verotusta tapahtuu turhan hitaasti tämä hallitus sinänsä poistaa ympäristöhaitallisia verotukia mutta voitaisiin harpata nopeammin silasen täytyy yhdistää ansiotuloverotuksen alentaminen ja samalla haittaverotuksen kuten myös polttoaineverotuksen nostaminen mutta pois tai voi ottaa toisesta muuten menee talouskasvulta pohja

tästä olen hyvin murheellinen ja pettynyt mutta jääköön tämä tällainen menettely mitä eduskunta nyt tekee suomen eduskunnan historiassa viimeiseksi ja tulkoon tähän mantereeseen järki vihdoin ja viimein että lopetetaan tällainen velalla keinottelu

hallitus satsaa määrätietoisesti kasvuyrittäjyyteen mitä kautta luodaan parhaiten uutta kasvua ja uusia työpaikkoja

yrittäjä blomqvist poissa edustaja matti

arvoisa puhemies

työurien jatkuminen on hallitusohjelman mukaan tärkeä tavoite aloittavalle hallitukselle

keinona työurien pidentämiseen on työhyvinvoinnin parantaminen esimerkiksi parantamalla kuntoutusmahdollisuuksia työssä käyville työssäjaksamisen tukemiseksi

esekin kiitos valtiovarainvaliokunnalle talousarviomietinnöstä ja jossa todetaan että talousarvion alijäämäinen ja alijäämä katetaan

jälleen kerran on todettava

äskettäin julkaistu hetemäen työryhmän väliraportti sisältää näitä esityksiä mutta yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja verotuksen oikea kohdentaminen pitää huomioida hetemäen esitystä paremmin lopullisia päätöksiä tehtäessä

alkanutta lamaa edeltäneellä ajalla ei ehkä myöskään osattu tai voitu arvioida talouden

tästä kriisistä

kasvu enää

hallitusohjelmassa on ensimmäistä kertaa mainittuna kehitysindikaattoreiksi perinteisen bruttokansantuotteen lisäksi inhimillinen hyvinvointi ja ympäristön tila

euroalueen ja japanin talouskasvu esimerkiksi on vaatimatonta eikä venäjänkään talous hädin kasvatti lisäksi siellä ulkopolitti

tavoite on hyvä mutta oikeudenmukaisten mittarien laatiminen voi olla hieman vaikeaa ja jää tulevien pohdintojen varaan

heikentää

politiikka aiheuttaa epävakautta talouteen e

nykyaikaisen tietotekniikan käytössä julkishallinnossa olemme valitettavasti jääneet muiden eu maiden jälkeen viime vuosina

ei ole sitten osattu tai haluttu keskustella

n valuutan devalvaatiolla saatiin aikanaan kilpailukykyä ja nyt paljon puhuttu sisäinen devalvaatioon niitä

sarajevo kyseenalaista

kuitenkin matti vanhasen toisen hallituksen oikeilla elvytystoimilla on pidetty muun muassa työllisyystilanne kohtuullisessa kunnossa

mutta valuutan devalvaatioon meillä ei ole

irlantia on kuvattu hyväksi sisäisen devi devalvaation esimerkiksi talo siellä kääntynyt kasvuun vaikka varmasti myös kivuliaitten

valtiovarainministeriön tänään tullut suhdannekatsaus osoittaa selkeästi että tähän saakka tehdyt hallituksen toimet ovat olleet oikeita ja mari kiviniemen hallitus on ohjelmallaan päättänyt jatkaa samalla linjalla

tämä on hyvä merkki siitä että talouden elvytystoimet ovat toimineet ja pääministeri mari kiviniemen hallitus on empimättä päättänyt valita saman tien

ääretön kartoitettu

mutta ne tämän laajamittaisen muuttoliikkeen kanssa olemme vasta lähtötilanteessa tämä on pitkäkestoinen prosessi se ei voi perustua tehottomaan ja kalliiseen

ja sama kuin tämä oli hallita vaille kun

valiokunnan lausumaehdotukset viisi kuusi nostavat sotainvalidien ja veteraanien kuntoutukseen ja palveluihin käytettäviä määrärahoja kiitos tästä valiokunnalle

on kyllä huolestuttava ja palkata

niille kaikille eli kasvu on selvästi hitaampaa kuin

euroalueella ja

kun ennustettua vaimeampaa ilkeä kun ulkomaankaupasta tai juuri lähivuosina olla vittu apua

kasvu

tuotantopotentiaali jatkaa supistumistaan ja tällainen kehitys ei todellakaan ole kestävän

ja ajattelin että se

tässähän budjettia käsittelemme niin vähä täytyy vakavuudella tähän näihin näkymiin

on esittänyt oman vaihtoehtobudjetin joka avaa jää jossa ei esitetä hallitusta suurempia leikkauksia kokonaisbudjettiin mutta emme myöskään lisää vielä

haluamme elää uutta sellasia hallituksen esityksiä jotka mielestämme lisäävät pidemmällä aikavälillä yhteiskunnan kustannuksia

irja luisuu

esimerkiksi verotuksen

mutta arvoisa puhemies ihan erityisesti haluan painottaa sitä nojaa ja toivon siitä että hallitukselta löytyy

yhteishenkeä niin että saadaan tuo

tässä tilanteessa meillä ei ole varaa kun

kiitos arvoisa rouva

hallituspuolueet ovat ottaneet nuorten syrjäytymisen ja työllistämisen vakavasti vaikka oppositiopuolueet ovat monissa yhteyksissä väittäneet että mitään ei tehdä työllisyyden eteen tai ei ole riittävästi kiinnostuneita

nuorten työelämään pääseminen on erittäin tärkeää tulevaisuuden talouden kannalta eikä vähiten nuoren itsensä kannalta vähentää myös nuoren

kuulemisissa tuli esille että noin yksi henkilötyövuosi tuottaa talousrikostutkinnassa arviolta satatuhatta euroa täällä kuultiin tänään joku toinenkin luku mutta suurin piirtein kollaasina sadantuhannen

n tuntumassa ja kun henkilö ja kulut noin viisi tuhatta euroa eli paine palkasta vähennetään siitä niin nettoa jää viisikymmentätuhatta mutta tietyt ei kuorella sillä tavalla

l samoin valiokunta toivoi että talousrikostutkinnan määrärahat säilyisivät ennallaan h

valtiovarainvaliokunta on selkeästi lukenut valiokuntien lausunnot ja oman valiokuntani eli työ tasa arvovaliokunnan lausunto on otettu huomioon nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on lisätty neljä miljoonaa euroa ja aikaisemminhan tässä olikin jo pesis vie noin en muista monta viikkoa ja nyt on aikaa niin on hallitus ilmoittanut että harmaan talouden ohjelmaa jatketaa

täytyy sanoa että nyt hallituskausi on ollut raskas ja vaikea varsinkin näin uudelle kansanedustajalle on päässyt heti tositoimiin ja joutunut siihen hallitusvastuuseen joka tietysti kuuluukin hallitusvastuun vastuupuolueiden kansan

mutta vilpittömästi ja vakaasti uskon siihen että me saamme näillä toimilla suomen talouden uuteen kurssiin ja voimme turvata myös jatkossa perusturva ja peruspalvelut en olisi muuten mukana tukemassa tätä hallitusta ellen vilpittömästi siihen

rantalan

ensimmäiset puoli vuotta tätä vaalikautta ymmärsi aikeistaan aika hyvinkin sen että hallitus helposti sanoi joka tilanteessa että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kun se puhui omasta

arvoisa rouva puhemies

mielestäni tässä lakiesityksessä jäävät edelleen tärkeimmät perusasiat selvittämättä

ensinnäkin nyt olisi vihdoin ja korkea aika tämän hallituksen joka näitä virheitä ei ole tehnyt tunnustaa että on menty metsään tässä asiassa pahan kerran ja uskallettaisiin selvää kansalaisrohkeutta osoittaen puhaltaa peli poikki ja käynnistää välittömästi ulkopuolinen puolueeton tutkimus parin kolmen luotettavan tutkimuslaitoksen toimesta maaimeytyksen toimivuudesta eri maalajeilla

juttu on niin että meillä on hyviä korkeatasoisia tutkimuslaitoksia kuten maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskus mtt joka nimenomaan on erikoistunut tällaisiin tutkimuksiin

sitten löytyy tietenkin vtt

meillä löytyy maaopin tutkijoita erittäin korkeatasoisia ja yliopistojakin varmaan jotka haluaisivat tätä asiaa tutkia

miksi tätä asiaa ei saateta kunniallisesti arvokkaaseen päätökseen säätämällä kunnolla rauhallisesti hyvä laki joka tekisi oikeutta suomen kansalaisille ja ennen kaikkea poistaisi turhat kustannukset suomalaisilta ihmisiltä

tämä on suomalaisille vahingoksi

ei ole olemassa tarkkaa puolueetonta luotettavaa tutkimusta miten tämä jätevesiasia imeytys maaseutualueella toimii kun jätevedet imeytetään maahan

se että iän perusteella myönnetään poikkeus on ihan absurdi käsittämätön peruste koska ikäihminen tuottaa joka tapauksessa kehostaan tietyn määrän typpeä ja fosforia ulosteiden kautta ja pyykkiä kun pestään niin fosforiakin tulee vesistöön väkisin

sitä paitsi tämän itämeren suojelukomission helcomin suosituksen ja sopimuksen mukaisesti pyykinpesuaineista tullaan fosfori poistamaan lähivuosina kokonaan tai jos ei ihan kokonaan saada pois niin pääosin kokonaan varmaan sinne jotain jäämiä vielä jää

elikkä tätä kauttakin tämä jätevesiongelman ydinkysymys fosforin joutuminen luontoon ylimääräisen fosforin joutuminen luontoon poistuu

kunnissa on tällä hetkellä valtava määrä sosiaali ja terveysalan ongelmia joista selviämiseksi tehdään töitä hartiavoimin minimiin supistetulla työvoimamäärällä

asiantuntijuutta toki on mutta se on venytetty aivan äärimmilleen

sitten kuka on sen neutraali puolueeton arvioija ketä asiakasta koskee tämä sosiaalinen este tai ketä ei koske minusta se menee sitten jo ihmisarvokeskustelun puolelle ja sellaista ei missään nimessä pitäisi sallia

sitten tämä niiden laitteiden mitä on markkinoitu epäkelpoisuus mistä mainitsinkin jo tuossa välikysymyskeskustelussa

julkisten palveluiden heikentämisen tulee olla keinovalikoimassa aina viimeisenä ja tässä pääministeri matti vanhasen ii hallitus on tehnyt viisaan päätöksen ettei edellisen laman aikana tehtyjä virheitä toisteta ja tätä menettelyä tulee jatkaa myös tulevalla kehyskaudella

niitä parhaillaan kehitellään ja en millään voi hyväksyä sitä että ihmiset pannaan maksamaan voittoa tavoittelevien yritysten tuotekehitys ihan alkutiessään oleva tuotekehitys

kyllä laitteilla pitää olla tietty vaatimustaso ennen kuin niitä voidaan myydä aivan kuten henkilöautoilla niillä on tietyt laatuvaatimukset jotka on täytettävä tai pesukoneilla niilläkin on tietyt laatuvaatimukset jotka on täytettävä

verotuksen kiristämisessä on muistettava sosiaalinen oikeudenmukaisuus

rakenteelliset uudistukset on aloitettava heti ensi vaalikauden alussa koska talouden tasapainottaminen edellyttää toimia pitkällä aikavälillä asteittain